jokaisen päätöksen takana joka eun piirissä syntyy on suomalainen virkamies suomalainen kansanedustaja suomalainen meppi suomalainen ministeri ja suomalainen komissaari

jos hallituksella olisi kaikki keinot näiden torjumiseen niin varmasti jokainen hallitus suomen historiassa olisi pyrkinyt ne tekemään

te kysyitte ihan suoraan onko mitään järkeä enää tässä seitsemän kuukautta kitkutella ja ette löytänyt siihen yhtään hyvää syytä

minä mainitsen yhden hyvän syyn ja sen nimi on suomi sen takia että suomella ei ole varaa tällä hetkellä talouspoliittiseen epävakauteen saati sitten poliittiseen epävakauteen

tämä hallitus on aivan varmasti viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana tehnyt parhaansa sen eteen että saamme kasvua aikaiseksi sen eteen että saamme työllisyyttä aikaiseksi sen eteen että voimme poistaa eriarvoisuutta ja lisätä tasa arvoisuutta

emme varmasti

sellaista ei ole mutta minun mielestäni on erittäin tärkeätä että seuraavan seitsemän kuukauden aikana me panemme toimeen niitä vaikeita päätöksiä joita tämä hallitus on viimeisen kolmen ja puolen vuoden aikana tehnyt

se on yrittämistä se on tulevaisuudenuskon luomista se on suomen edun mukaista siksi tämä hallitus jatkaa seuraavat seitsemän kuukautta

arvoisa puhemies

vastaisin kolmeen esitettyyn kysymykseen jotka ovat oikeastaan tulleet monelta suunnalta mutta erityisesti edustaja aallolta ja edustaja rinteeltä

niitä on työstetty oikeastaan monta viikkoa ja niin kuin aina ne perustuvat meidän parhaaseen virkamiesasiantuntijaosaamiseen sekä valtiovarainministeriössä oikeusministeriössä että sitten työ ja elinkeinoministeriössä

kuten edustaja rinne tietää hyvin valtiovarainministeriössä paljolti budjettiosasto ja kansantalousosasto tekevät ne laskentamallit joihinka kaikki meidän toimenpiteemme sitten loppujen lopuksi perustuvat

tällä hetkellä haetaan yhteistä tilaa sille että voimme niin sanotusti upgreidata konsulaattimme statusta murmanskissa haemme yhteistä tilaa norjalaisten kanssa

ei tietenkään

pieniä vaikeuksia on ollut mutta kyllä tässä edetään ja tällä me haluamme myös viestittää sitä että venäjä on paljon muuta kuin pelkästään pietari ja moskova se on huomattavasti laajempi

viimeinen kysymys oli edustaja rinteeltä että olemmeko tietoisia fiskaalisista vaikutuksista tai vaikutuksista julkiseen talouteen ja niin edespäin

olin siinä käsityksessä että koko tämä keskustelu pohjautuu meidän perusmuistioon yksikkötyökustannuksia alentavien toimenpiteiden arvioiden tausta

sitten tässä seuraavaksi käydään läpi mikä on laskelmien vaikutus valtion ja kuntien säästöjen osalta ja tämän mukaan ihan vain lukaisen nopeasti

ja sitten täällä on viimeinen vaikutus täällä loppupuolella julkiseen talouteen ylipäätään

voisi oikeastaan kiteyttää siihen että tapahtuipa venäjällä lähitulevaisuudessa mitä tahansa niin poliittinen ja taloudellinen valtaeliitti pysyy pitkälti samanlaisena

toimenpiteiden julkista taloutta heikentävä vaikutus vaikutus palkkasummasta maksettaviin veroihin ja veroluonteisiin maksuihin ja ne löytyvät tästä kolmannesta taulukosta

ensiksi ed

hurskaiselle

olen teidän kanssanne siinä mielessä samaa mieltä ja me kirjoitimme tämän myös ulko ja turvallisuuspoliittiseen selontekoon että venäjän yksi ulkopoliittisista tavoitteista on paluu suurvalta asemaan

me tulemme näkemään tämän esimerkiksi afrikassa

tässä on kahdenlaista näkemystä

toki koska venäjä on esimerkiksi ykn pysyvä jäsen niin sillä on tietty suurvalta asema

ensimmäiseen tukeudun ja se on se että tässä voi hyvin käydä niin että eun puolustusta lähdetään jatkossa vähättelemään ja puolustusyhteistyö siirtyy entistä vahvemmin naton suuntaan

heinäluoma pakko olla hiukkasen eri mieltä vaikka huomasin että äsken loikkasitte lyhyeksi aikaa tuonne kokoomuksen puolelle

te puhuitte vahvasti siitä että on ikään kuin jompikumpi jokotai vaihtoehto

georgia

kaikki nämä tukeutuvat ykn perusperiaatteisiin

arvoisa herra puhemies

tässä loppupuheenvuorossa jos sallitte lähtisin liikkeelle siitä mikä laukaisi tämän kriisin ja päätyisin siihen miten tämän soisi päättyvän

arvoisa herra puhemies

jos me katsomme sitä mikä laukaisi tämän kriisin paradoksaalisesti kysehän oli siitä että venäjä ei hyväksynyt ukrainan itsenäisen valtion päätöstä assosiaatiosopimuksesta euroopan unionin kanssa

siis jos ruvetaan puhumaan nato matelusta ja siitä vedetään suora linkki israelin vaaleihin ja siitä vedetään suora linkki gazan konfliktiin niin silloin meillä on aika paljon treenaamista yleisen rationaalisen rauhallisen nato keskustelun suhteen

herra puhemies

edustaja soini te väititte tuossa alussa että euro on ollut haitaksi suomen kilpailukyvylle